miten

sitä kautta että teemme uudistuksia muutoksia jotka tekevät suomessa työn tekemisestä ja teettämisestä kannattavampaa mikä parantaa työn kysyntää ja mikä parantaa työn tarjontaa

kuten pääministeri totesi työ lisää aina työtä

minkä takia haemme yhteiskuntasopimusta

sen takia että maltillinen palkkaratkaisu yhdistettynä tuottavuusloikkaan ja meidän lupaamiimme veronkevennyksiin tekee meille suomelle kaksi asiaa

eli nämä ratkaisut toivon mukaan neljän vuoden päästä ovat johtaneet siihen että suomi on lähtenyt uudestaan nousuun ja kasvamaan työllisyystilanne on parempi ja velkaantuminen on lähtenyt taittumaan

tämä oli ensimmäinen kerta kun sain kunnian olla tässä roolissa tämäntyyppisessä debatissa ja täytyy sanoa että joko te olitte ystävällisiä tai kilttejä minua kohtaan tai sitten tuo meidän hallitusohjelmamme on aivan oikeasti erinomainen

toteaisin kolme kokonaisuutta

ensimmäinen on se että meidän on nyt aivan jokaisen ymmärrettävä se että ulko ja turvallisuuspoliittinen tilanne geopoliittinen tilanne venäjällä on muuttunut ja meidän on reagoitava tähän muutokseen ja sillä on seurausvaikutuksia

reaktio on se että me toimimme euroopan unionin sisällä yhdessä rintamassa eli että me olemme osa sitä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa joka yhdessä euroopan unionin sisällä määritellään ja että me olemme aktiivisesti mukana vaikkapa kohdentamassa ja määrittelemässä eun sanktiopolitiikkaa

energia ei ole jokotai kysymys

tässä on kyse jättiläismäisestä taloudellisesta investoinnista tässä on kyse pitkäjänteisestä investoinnista ja tässä on kyse monesta työpaikasta mihin edustaja arhinmäki äsken viittasi

mutta vähän optimistisesti voisin ehkä tulkita tätä keskustelua siten että saimme melkoisen vahvan tuen niille infrahankkeille ja sentyyppiselle infrastruktuurin rakentamiselle siis raide ja asunnot joita me tässä hallitusohjelmassa esitimme

nyt on erittäin tärkeätä että a suomen ulko ja turvallisuuspolitiikka on tässäkin kysymyksessä yksituumaista ja b suomen ulko ja turvallisuuspolitiikka on periaatteellista

voisi ehkä myös vetää sellaisen johtopäätöksen että monet meidän veroratkaisuistamme saivat suhtkoht hyvän vastaanoton eivät toki kaikki

se on suomen etu kokonaisuudessaan ja tämä päätös pohjautuu suomen lakiin suomalaiseen omistukseen ja suomalaiseen operaatioon

voi myös vetää sen johtopäätöksen että jos me olisimme ottaneet huomioon kaikki ne eri hankkeet jotka esitettiin tässä salissa tai vaikkapa hallitusneuvottelujen aikana niin kyse olisi ollut monimiljardiluokan paketista jota suomen kansantalous saati sitten valtiontalous ei varmaankaan olisi kestänyt

venäjä on vallannut suvereenin itsenäisen valtion eli ukrainan alueen krimin ja aiheuttanut epävakautta itä ukrainaan

arvoisa puhemies

oikeastaan neljän vaiheen kautta

ensimmäinen on se että tässä hallitusohjelmassa oli pysyttävä kehyksissä oli saatava velkaantuminen taittumaan ja loppupelissä oli rakennettava sellainen aika innovatiivinenkin paketti jossa lisättiin työllisyyttä ja talouskasvua

se johtuu siitä että venäjän taloustilanne on heikko mikä ei johdu sanktioista vaan siitä että venäjä ei ole kyennyt modernisoimaan omaa talouttaan missään muodossa

olen aivan varma siitä että me tulemme löytämään sentyyppisiä hankkeita infrastruktuurihankkeita jotka nimenomaan painottuvat pääkaupunkiseudun ulkopuolelle

mutta ne hankkeet jotka liittyvät esimerkiksi teihin väyliin ovat kokoluokaltaan erilaisia eivät yhtään sen merkityksettömiä kuin muut

viimeisin neljäs vaihe on tietysti se että me pyrimme tuomaan lakialoitteita jotka liittyvät sopeutukseen jotka liittyvät veroihin jotka liittyvät kuntauudistukseen ja jotka liittyvät soteen

tätä taustaa vasten meidän pitää olla paasikiven hengessä realisteja tunnustaa tosiasiat ja toimia sen pohjalta

arvoisa puhemies

tämä on eu selonteko ei venäjä selonteko

kun me tämän paketin teimme pitää kuitenkin pitää mielessä että kaikki on pitkälti lähtenyt myös siitä että kansainvälinen taloustilanne on heikko

kiitos

loppupelissä pitää myös muistaa se että jos me haluamme tämän maan uuteen nousuun sen tekee suomalainen työntekijä sen tekee suomalainen yrittäjä ja sen tekee suomalainen yritys

rahoituksesta ministeri thors vastasi jo lyhyesti

olettaisin että se on tavalla tai toisella linkissä irlannin kansanäänestyksen kanssa eli ei haluta tulla suurten uusien ehdotusten kanssa pöytään vielä ennen sitä

itse uskon että kyllä tämä tästä hitaasti hyvä tulee

räsänen

tässähän on kysymys siitä että joko vedetään täyttä sanktiopolitiikkaa ja suljetaan ovet valko venäjän kanssa tai ehdollistetaan ja avataan sitä yhteistyötä ja eu ja etyj ovat päätyneet sille linjalle että varovasti avataan

arvoisa puhemies

ja euroopan neuvosto myös

sirnölle ja lopetan ehkä vähän tällaiseen tulevaisuuspohdintaan joka liittyy meidän eu keskusteluun myös ei niinkään tasa arvosta mutta komissaarien nimityksestä tulevaisuudessa

minun mielestäni suomi on tällä hetkellä niin vakavassa taloudellisessa tilanteessa että mitä enemmän yhteistyötä me voimme tehdä yli puoluerajojen sen parempi

teillä edustaja sipilä on ollut monta hyvää ehdotusta tästä ja peräänkuulutan samaa asennetta myös perussuomalaiselta puolueelta ja muilta oppositiopuolueilta

täytyy heti aluksi myöntää että jännittää hiukkasen koska itselleni hetki on siinä mielessä historiallinen että puhun ensimmäistä kertaa tässä salissa kansanedustajan ominaisuudessa

aivan aluksi herra puhemies haluaisin kiittää erityisesti lasse männistöä susanna huovista silvia modigia oras tynkkystä ja astrid thorsia siitä työstä jonka he ovat tehneet tämän lakialoitteen valmistelussa ja nimien keräämisessä edustajakollegoilta

usein avioliiton avaamista homo ja lesbopareille kuulee vastustettavan siksi että se romuttaisi avioliittoinstituution

avioliitto koetaan tärkeäksi instituutioksi joka halutaan säilyttää ja jota halutaan vaalia se vain avattaisiin myös vähemmistölle jolta se on aiemmin evätty

mitään pitäviä perusteluita homoseksuaalisen ja heteroseksuaalisen parisuhteen eriarvoisuudelle ei kerta kaikkiaan ole

seksuaalinen suuntautuminen ei tee toisesta ihmisestä parempaa tai huonompaa puolisoa saati enemmän tai vähemmän rakastavaa vanhempaa lapselle mutta seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvalla syrjinnällä voi olla monia toistan

arvoisa herra puhemies

tämähän on hallituksen kyselytunti ja siinä mielessä henkilökohtaiset mielipiteet kannattaa varmaan pitää ulkopuolella

minulle jokainen meistä on yhtä tärkeä olipa sitten syntynyt heteroksi homoksi lesboksi tai transsukupuoliseksi

niinpä tasa arvoinen avioliittolaki on minun mielestäni luonnollinen askel siinä kehityskulussa jossa ensin homoseksuaalisuus poistettiin rikoslaista sitten tautiluokituksesta ja viime vuosina lainsäätäjä on mahdollistanut rekisteröidyt parisuhteet ja perheen sisäisen adoption

yhtä herkkä asia on suomen ulko ja turvallisuuspolitiikka

kun nämä kaksi kysymystä nivoo yhteen niin joko voi synnyttää vaikeuksia meille kansallisesti tai kansainvälisesti tai sitten voi pyrkiä malttiin ja rauhallisuuteen

itse olen oman poliittisen urani aikana puolustanut aina liberaalia demokratiaa sosiaalista markkinataloutta ja suomea osana länsimaisia instituutiota

tällä lakialoitteella joka nyt on pöydällä on tarkoitus purkaa nimenomaan eriarvoistavaa järjestelmää jossa parisuhteet on jaettu a ja b luokkaan

lakialoitteen tarkoituksena on luoda tasa arvoinen avioliittolaki jossa niin hetero kuin homopareilla on oikeus solmia avioliitto oikeus ottaa yhteinen sukunimi ja oikeus adoptoida yhdessä lapsi

minusta on tärkeintä ja sanon tämän isänä että lapsilla on rakastavat vanhemmat joihin he voivat luottaa ja koti jossa heistä välitetään

tutkimusten mukaan lapsen kasvaminen perheessä jossa vanhemmat ovat samaa sukupuolta ei vaikuta haitallisesti lapsen seksuaaliseen tai sosiaaliseen kehitykseen tai tunne elämään ja käyttäytymiseen ylipäätään

eduskunnassa on tärkeää muistaa että nyt päätetään avioliitosta juridisena sitoumuksena ja yhteiskunnallisena instituutiona ei uskonnollisten yhteisöjen avioliittokäsityksestä

rakentava lopetus ja oikeastaan kahden kokonaisuuden kautta joista ensimmäinen kokonaisuus on kriisitietoisuus ja toinen kokonaisuus on tulevaisuudenusko koska minä uskon että meillä kaikilla kriisitietoisuus on kohdallaan ja minä uskon että me kaikki haluamme kuitenkin valaa tulevaisuudenuskoa suomen talouteen

eduskunnassa on tärkeää muistaa että nyt päätetään avioliitosta juridisena sitoumuksena ja yhteiskunnallisena instituutiona ei uskonnollisten yhteisöjen avioliittokäsityksestä

arvoisa puhemies

tässä lakiesityksessä on kyse siviilivihkimisestä ja kirkot voivat jatkossakin itse päättää mitkä ovat niiden itsensä asettamat edellytykset kirkolliseen avioliittoon vihkimiselle

kuten varmasti huomasitte en todennut enkä ajanut sitä että seuraava komissio valitaan euroopan parlamentin kautta vaan totesin että jonain päivänä voi hyvinkin olla mahdollista että näin etenemme

meidän vienti ei vedä meidän talouden rakenne on huono meidän teollisuus ja elinkeino eivät uudistu meidän väestö ikääntyy meidän julkinen sektori kasvaa meidän velka kasvaa meidän rahoituspohja supistuu ja meidän kasvu hiipuu

mitä nopeammin prumin sopimuksen kaikki osiot saadaan osaksi euroopan unionin normaalia toimielinjärjestelmää ja päätöksentekoa sen parempi

yksi lakialoitetta alun perin vastustaneista senaattoreista mark j

grisanti kertoi tuskailleensa kuukausia lakialoitteen kanssa ja lopulta päätyneensä toteamaan että lain vastustaminen oli väärin

standard poors esimerkiksi huomioi meidän rakenteelliset haasteemme ja sanoo että on riskejä siihen että meidän kasvu ei piristy pitkällä aikavälillä huolimatta uuden hallituksen sitoutumisesta rakenteellisiin uudistuksiin

grisanti sanoi että hän ei voi kieltää toiselta ihmiseltä veronmaksajalta työntekijältä oman vaalipiirinsä tai osavaltionsa ihmiseltä niitä samoja oikeuksia joita hänellä ja hänen vaimollaan on

samalla he toteavat että tämä on suoraan edustaja rinteelle jos vientivetoinen kasvu ei käynnisty tälle suoraan edustaa riittää myös vientiin vetona kasvoi käynnisti suomen per capita kasvu jää muista samalla kehityksen asteella olevista maista

lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa asenteisiin ja muuttaa yhteiskuntaa avoimemmaksi

tätä reittauksen laskua siis meidän talouden tilan analysointia voi heikentää tulevaisuudessa edelleenkin se jos hallitus ei sitoudu julkisen talouden terveyden palauttamiseen kilpailukyvyn parantamiseen koska silloin se heikentää kaikkea

nyt kymmenen vuotta parisuhdelain säätämisen jälkeen yhteiskunnassa voidaan keskustella myös seksuaali ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuskysymyksistä

eli jos ei tehdä rakenteellisia uudistuksia kilpailukyvyn parannusta julkisen talouden säästöjä niin silloin meidän talouden tilanne heikkenee edelleen

avioliitto on avattu samaa sukupuolta oleville pareille jo hollannissa belgiassa espanjassa portugalissa argentiinassa kanadassa etelä afrikassa sekä joidenkin maiden kuten yhdysvaltojen joissakin osavaltioissa

vaikka olisi argumentteja puolesta ja vastaan niin kansalaisten enemmistö saati sitten suurten tai muidenkin puolueiden enemmistö ei ole sitä mieltä että natoon voidaan mennä

itse olen yrittänyt kiteyttää tämän sillä tavalla että talouspolitiikan pitää olla uskottavaa sen pitää olla johdonmukaista ja sen pitää herättää luottamusta

lisäksi ja tämä on minun mielestäni tärkeä pointti pohjoismaissa avioliitto on avattu samaa sukupuolta oleville pareille jo ruotsissa norjassa ja islannissa ja tanskassa avioliittolakia ollaan juuri muuttamassa ja pääministeri helle thorning schmidt ilmoitti viime viikolla että samaa sukupuolta olevat parit voivat astella avioon jo tulevana kesänä

kuten muun muassa ed

tämä on joukko johon suomen pitäisi kuulua

toinen kokonaisuus joka vaikuttaa tietysti varsinkin valtiovarainministerin toimintaan ja hallitusohjelmaan pohjautuvaan talouspolitiikkaan on numero yksi velkaantumisen hillitseminen

nyt yhtä lailla uudistamalla avioliittolakia on mahdollisuus tehdä myönteinen kansalaisten yhdenvertaisuutta parantava muutos

ei ole mitään syytä olla tekemättä lakimuutosta jolla ei ole mitään kielteisiä vaikutuksia ja joka ei ole keneltäkään toiselta pois

meillä pitää olla julkinen talous joka on kestävällä pohjalla koska jos se ei ole kestävällä pohjalla niin silloin meillä ei ole niitä hyvinvointiyhteiskunnan palveluja joista tässä niin moneen kertaan on puhuttu

lainmuutoksella on vain myönteisiä vaikutuksia kansalaisten yhdenvertaisuuteen ja yksittäisten ihmisten elämään

vetoan edustajatovereihini aloitteen ottamiseksi käsittelyyn

tätä taustaa vasten me pyrimme samalla se keskustelu käydään huomenna panostamaan kasvuun ja työllisyyteen siis sen tyyppiseen lainsäädäntöön joka luo kasvua ja työllisyyttä

edelleen me näemme suomen talouden eräänlaisena ketjutuksena ja tosiasia on se että se ketjutus lähtee kilpailukyvystä

me voimme olla eri mieltä kilpailukyvyn toimista mutta yksikään meistä ei varmaan kiistä sitä etteikö kilpailukykyä pidä parantaa

minkä takia pitää parantaa vientiä